on tärkeää että asiat otetaan asioina vaalien läheisyydestä riippumatta

se että maalataan mörköjä ja mörököllejä sellaisiin paikkoihin joissa päinvastoin vastuullisesti edetään ja kuntien kanssa yhteistyössä minun mielestäni vasta on äänestäjien sumuttamista että väitetään että on uhkia siellä missä ihan aidosti ollaan tekemässä todella tärkeää uudistusta ja ollaan viemässä sitä vaihe vaiheelta eteenpäin

huolimatta siitä että asetuksen antovaltuus ei siellä varsinaisessa lakitekstissä lue se lukee perusteluissa ja meillä on todellakin kuuden kohdan hallituksen sopimus joka edelleen pitää

sitten kysyttiin tuosta viron viinaveron alentamisesta

kaiken kaikkiaan euroopan laajuisesti keskustellaan veroharmonisoinnista koska kaikkialla alkoholiongelmat ovat hyvin mittavia

millä tavalla me mittaamme hyvää hoitoa esimerkiksi voidaanko sinne asetukseen sisällyttää vaikkapa ruokailuvälit onko se sellainen hyvä laadun mittari kuinka paljon päästään ulkoilemaan kuinka paljon pystytään sitä kuntouttavaa toimintaa siellä laitoksissa harjoittamaan

onko se teistä huono asia että otetaan huomioon alueiden erityispiirteet kantokyky ja muut seikat jotka vaikuttavat siihen että kunnat ja alueet pystyvät ne palvelut tuottamaan vastuullisesti ja vaikuttavasti

nyt tämä hallitus on päättänyt toisin ja kun katsotaan mitä tässä viime vuosina on tehty niin alkoholiveroa on jälleen korotettu ja nyt tässä viimeisimmässä päätöksessä jälleen korotetaan

minun logiikkani ei tähän riitä mutta ehkä kerrotte miksi te ette halua että tätä viedään vastuullisesti ja käytetään hyväksi alueiden erityispiirteitä erityisosaamista ja siitä muodostetaan sitten se lopullinen malli

viimeksi kun kävin joensuussa tyytyväisyydellä pystyi toteamaan että siellä on tehty todella paljon monia erilaisia ratkaisuja lääkärityövoiman saamiseksi terveyskeskukseen

huolimatta siitä että ihminen esimerkiksi muistisairaudesta kärsii se ei poista sitä hänen tarvettaan esimerkiksi ulkoiluun liikuntaan ja sellaiseen hyvään laadukkaaseen elämään joka on ihmisarvon mukaista

tässä on kyllä otettu huomioon myöskin tämä virosta ostettavan viinan määrä ja katsottu että tämä on sellainen kohtuullinen korotus että tämä viinaralli ei tule tästä lisääntymään

kun edustaja vehviläinen kysyi minkälaisia toimenpiteitä meiltä nyt ministeriöstä on sitten tulossa että me saamme todellakin lääkäreitä ja myöskin muuta hoitohenkilökuntaa sinne kunnan perusterveydenhuollon tasolle terveyskeskukseen niin meiltä on nyt tällainen kokonaispakettiesitys valmistelussa

nämä kriteerit nimenomaan liittyvät siihen että nyt me niitä kriteereitä edustaja sarkomaa lähdemme ministeriössä laatimaan ja itse pidän hyvin tärkeänä että liikunta on siinä mukana liikunta ja ylipäänsä sellainen sosiaalinen osallisuus joka pitää meidän iäkkäitä ihmisiä mukana tässä yhteiskunnassa niin että me emme siirrä heitä syrjään ikään kuin huonekaluja vaan pidämme heidät täällä meidän keskuudessamme huolimatta siitä että jotkut sattuvat sitten tarvitsemaan sitä kaikkein vaativinta laitoshoitoa

kyllä täytyy sanoa että kaikkeen tulee selvyys jos selvyydelle antaa tilaa

kyllä nyt täytyy ihan rehellisyyden nimissä todeta että tämä meidän terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen rapautuminen on jatkunut jo useamman hallituksen aikana

he ovat katsoneet myöskin työehtoasioita uudella tavalla ja saaneet aikaan sellaisen kokonaisuuden jossa nuorten lääkäreiden on hyvä työskennellä koska moni nuori lääkäri ei suoraan sanoen uskalla tulla terveyskeskustyöhön

nyt jos katsotaan mitä tämän hallituskauden aikana on tapahtunut sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa niin me olemme nyt ensi kertaa saaneet taitettua muun muassa sen huonon kehityksen jossa virkasuhteisia lääkäreitä ei ole saatu terveyskeskuksiin

tämän hallituksen aikana me olemme vihdoinkin saaneet kääntymään tämän kehityksen niin että yhä enemmän virkasuhteisia lääkäreitä on siellä perusterveyskeskustyössä niin että älkää sanoko että tämä hallitus on saanut meidän terveydenhuollon sekaisin

tänä päivänä meillä kustannuksista menee aivan liian suuri osa sinne kaikkein vaativimpaan hoitoon niin sosiaalipalveluissa kuin terveydenhuollon palveluissa

sen takia se painopiste pitää saada sinne ennaltaehkäisyyn terveyden edistämiseen ja kokonaisvaltaiseen ihmisen hoitoon

ei pakkoliitoksia ei keskittämistä vaan lähipalveluiden turvaamista

sosiaali ja terveydenhuollon rakennetyöryhmällä joka näiden ohjeiden mukaan on sitten myöskin sitä omaa työtään lähtenyt tekemään todellakin on tänään ollut kokous tämän meidän välikysymyskeskustelumme aikana

juuri viestittelin työryhmän puheenjohtajalle minkälaista tulosta on tullut onko edistystä tapahtunut ja hän viestitti minulle että kyllä nyt on päästy taas vakaalla askeleella eteenpäin

arvoisa rouva puhemies

haluan tässä tähdentää että ed

on hienoa että tämä tulee nyt täällä esille mutta valiokunnassa kuulemisessa silloin kun sitä ratkaisevaa keskustelua käytiin mitään tällaista ei tullut esille yhtään missään vaiheessa

me sosialidemokraatit emme pidä hyvänä tätä ajatusta että kelakorvaukset poistettaisiin nyt kertarysäyksellä ensi hallituskaudella yksityiseltä sektorilta tai että työterveyshuolto poistettaisiin

niin mielellään kuin meillä työryhmät työskentelisivät välikysymysten tahdissa niin se ei ole kyllä minun mielestäni sellaista mielekästä ohjeistusta työryhmille eikä takaisi sitten parasta mahdollista tuotosta

tämä kuulostaa kyllä aivan siltä samalta kuin aikoinaan todettiin että laitoshoitoa voidaan vanhusten osalta vähentää että siitä tulee koko maailma autuaaksi ja sitten kävikin niin että ei ole riittävää kotihoitoa ei ole sairaanhoitoa

nimittäin arvoisa rouva puhemies kun oppositio on erittäin rakentavassa hengessä käynyt täällä tätä keskustelua ja meitä on syytetty populismista niin ei täydy kuin ihmetellä

tämä hallitus on todennut olevansa sosiaalisesti kaikkien aikojen oikeudenmukaisin ja todennut myöskin kannattavansa vastuullista markkinataloutta ja nyt tässä kriisissä olisi mahdollisuus muuttaa eurooppalaisen talouselämän suuntaa ja asettaa rahoitusmarkkinoille uusia sääntöjä uudistaa tätä järjestelmää niin ettei vastaavaa keinottelua vastaavaa murhetta nähtäisi euroopan alueella enää koskaan eikä myöskään maailmanlaajuisesti sillä arvoisa rouva puhemies tämä järjestelmähän on ihmisten rakentama

kun me tässä salissa varmasti kaikki tunnustamme olevamme ihmisiä niin eikö tämä valta ole meidän käsissämme ja eikö jostain pidä aloittaa arvoisa pääministeri tämän järjestelmän rukkaaminen sellaiseksi että se on aidosti sosiaalisesti oikeudenmukainen ja aidosti voidaan toteuttaa vastuullista markkinataloutta

järvinen ei ole jo juristi niin teistä tulisi erittäin hyvä juristi niin taitavasti te sotkitte nyt tässä lain kaksi eri osaa yhteen ja hämäsitte siten että itse asiassa tässä ollaan parantamassa kun tässä ollaan heikentämässä

arvoisa puhemies

pahoittelen todellakin että viime kierroksella jäi paljon kysymyksiä vastaamatta mutta varmasti huomasitte että puhemies naputti sitä nuijaansa jo aika kiivaaseen tahtiin

kyllä

te jätitte täysin huomioimatta sen asian että tämän lain toinen puoli on heikennys se on hirvittävä laki ja te yritätte puolustella sitä lain toisella puolella

ei saa tällä tavalla hämätä ihmisiä

ne on myöskin katsottu sosiaali ja terveyspoliittisessa ministeriryhmässä hallitusohjelman mukaisesti niin kuin silloin reilu vuosi sitten säätytalolla on linjattu

nyt jatkotyötä on tehty niin että jatkotyön aikataulu on määritelty työryhmälle vuoden loppuun mennessä

mutta nyt kun ollaan lähdössä jo syksyllä kuntakierrokselle on selvää että kunnilla täytyy olla jotain minkä perusteella ne oman mielipiteensä myöskin luovat

hän totesi että heillä on nyt todella tiiviiseen tahtiin näitä kokouksia ja he tulevat tuomaan aikataulun mukaisesti ennen kuntakierrosta sitten käsittelyyn myöskin hallituksen piiriin tämän heidän esityksensä

kun tämä on vähän tällainen prosessi jossa täytyy huomioida myöskin se millä tavalla kunnat tulevat reagoimaan siihen esitykseen joka hallitukselta tulee kun me olemme todenneet yhteen ääneen että eri alueiden erityispiirteet täytyy ottaa huomioon niin sen takia tämä kuntakierroskin tullaan tekemään että voidaan sitten kuunnella paikallisten kuntapäättäjien näkemyksiä ja ottaa ne huomioon tässä jatkovalmistelussa

jos nyt sanoisin teille että tämä on se millä se tullaan tekemään eteenpäin niin eihän meillä silloin mitään aitoa kuntakuulemista olisi edes mahdollista tehdä jos kaikki olisi jo ennalta lukkoon lyöty

sitten täällä kysyttiin sosiaalityöntekijöiden koulutusmääristä

hän on todennut että siellä okmn puolella on tätä asiaa viety eteenpäin niin että ministeri gustafssonia lainaten hän totesi näin siellä tämä läpäisyperiaate tullaan tarkistamaan niin että se sosiaalityöntekijöiden määrä saataisiin tätäkin kautta kasvamaan

meillä on suomessa paljon työttömiä ihmisiä joiden työvoimapanosta tarvittaisiin muilla aloilla ja niin kauan kuin he eivät pysty kouluttautumaan muille aloille heidän reservinsä on käyttämätön

itse pidän tärkeänä sitä että esimerkiksi päivittäisessä kontaktissa kun pientä lasta viedään vaikkapa päivähoitoon hänen ei tarvitsisi katsoa pysäkeillä ilmassa leijuvia ihmisiä jotka siideripullo kädessä ovat sen voimansa siihen ilmassa leijumiseen saaneet

vaihtoehdot olivat huomattavasti hurjempia ja itse taistelin kovasti niin että päästiin näin pienellä

sosiaali ja terveysvaliokunta kuulee lukuisia asiantuntijoita ja tämän työn kautta tekee sitten oman arvionsa ja kuten vihreiden edustaja valiokunnassa hyvin tietää siellä ei todellakaan katsottu tätä lakia hyvällä

ja se on meidän tehtävämme sosiaali ja terveysvaliokunnan jäseninä tuoda tämä viesti myöskin tänne suureen saliin ja täällä suuressa salissa kaataa sellaiset lait jotka eivät käytännössä toimi

alanko kahiluoto toteavat että tämä laki on hyvin ongelmallinen eikä tällaisenaan tule toteuttamaan sitä tarkoitusta joka tässä laissa on jonnekin sinne rivien väliin upotettu

minkä takia vihreät eivät nyt nouse kapinoi kertakaikkisesti irtaudu hallitusrintamasta ja seiso omien arvojensa puolella

arvoisa puhemies

tuossa äskeisessä puheenvuorossa aika loppui kesken

itse asiassa siinä vanhuspalvelulaissa kun lukee ne lain perustelut painotetaan nimenomaan näiden hoitopolkujen toimivuutta ja sitä että kuntoutus on siinä erittäin olennaisena osana niin että me paitsi kuntoutamme esimerkiksi leikkauksen jälkeen tehokkaasti että ikääntynyt ihminen pääsee palaamaan omaan kotiinsa eikä joudu sitten laitokseen toimintakyvyn heiketessä niin myöskin teemme ennalta ehkäisevää kuntoutusta

meillä sosiaali ja terveysministeriössä on tarkasteltu tätä koko kuntoutuskenttää joka on siis hyvin laaja eikä koske ainoastaan ikääntyneitä ihmisiä vaan esimerkiksi sitä millä tavalla kuntouttavaa työtoimintaa meillä suomessa tullaan harjoittamaan tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

sen takia varmasti monet jotka ovat tätä lakia odottaneet tuntevat myös pienoista pettymystä koska vaikka tämä laki sisältää hyviä asioita siinä on myös puutteita

täällä on todettu että tämä hallituksen nyt saama sopu on huomattavasti kunnianhimoisempi tavoitteeltaan

ohjeita kunnille on annettu niin että he siellä kuntakentässä myöskin itse tiedottaisivat ahkerasti näistä veteraanien kuntoutusrahoista

lakiin sisältyy muun muassa velvoite kunnille ja sairaanhoitopiireille järjestää yhdenvertaisesti saatavat terveyspalvelut koko maassa

melkein mikä tahansa olisi ollut kunnianhimoisempi sillä sillä alkuperäisellä päätöksellä ei olisi parannettu työssä jaksamista ei olisi parannettu ikääntyvien irtisanottujen työllistymistä sillä ei olisi saatu nuorisotyöttömyyttä talttumaan sillä ei olisi saatu opiskelijoita siirtymään työmarkkinoille nopeammin sillä ei olisi kehitetty välityömarkkinoita ja sillä ei olisi purettu työttömyysloukkuja

sosiaali ja terveydenhuollon järjestämis ja rahoituslaki olisi ehdottomasti arvoisa herra puhemies tullut valmistella yhdessä tämän tänään käsittelyssä olevan terveydenhuoltolain kanssa ja meidän pitäisi käydä tätä keskustelua näiden kaikkien lakien osalta täällä tänään

perheiden hyvinvointi lasten ja nuorten hyvinvointi on hyvin laaja alainen asia ja sitä pitää pystyä lähestymään samanaikaisesti monelta eri saralta

nostan tässä yhteydessä nyt esiin tämän uuden lainsäädännön joka koskee oppilashuoltoa opiskelijaterveydenhuoltoa

nyt kysyisin ministeri hyssälältä mikä tässä uudessa kolmen vuoden työurien pidentämisessä on uutta

tällaisenaan tämä laki on monilta osin toiveiden lista joka ei takaa terveydenhuoltopalveluittemme kipukohtien paranemista ja se on kyllä arvoisa herra puhemies sääli

sen kauttahan tulee aivan uudenlaisia velvoitteita myöskin koulumaailmaan siihen millä tavalla me pystymme siellä kouluissa ennalta ehkäisemään niitä kaikkein vakavimpia ongelmia jotka näkyvät tänä päivänä hyvin voimakkaasti meidän lastensuojelun tilastoissa muun muassa teini ikäisten huostaanotot ovat lisääntyneet hyvin hälyttävästi

tämä laki ei puutu suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän suurimpiin ongelmiin

työurien pidentämisen kannalta tämän lain toimivuus on erityisen tärkeä

sitten kun täällä kysyttiin tästä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta niin koulutuksen järjestäjille tulee nyt velvollisuus laatia opiskeluhuollon hyvinvointisuunnitelma joka hyväksytään osana tätä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ja tämä varmistaa sitten omalta osaltaan sen että kunnassa kokonaisvaltaisesti myöskin tätä asiaa lähestytään

suomalaisesta julkisesta terveydenhuollosta pitäisi tehdä sellainen kansallinen ylpeydenaihe aivan kuten meidän peruskoulustamme että sitä tultaisiin kaukaa katsomaan ja me voisimme sitä ylpeydellä esitellä

suomessa jokaisella ihmisellä vauvasta vaariin pitäisi olla mahdollisuus luottaa siihen että he saavat tarvittaessa avun julkisen terveydenhuollon piiristä

tämä on kansanterveydellinen asia inhimillisesti suunnattoman suuri asia ja tämä on todellakin työurien pidentämisen kannalta olennainen asia

heidän tarvitsemaansa muuhun tarpeelliseen hoitoonpääsyä on kuitenkin vaikea arvioida koska valtaosalla ei ole hoitosuunnitelmia joiden toteutumista voisi seurata

opiskelijaterveydenhuollon osalta lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten psykologipalvelut tulisi saattaa yhtä velvoittavalle tasolle kuin perusopetuslaissa

kaiken kaikkiaan on harmillista todeta niin suuret odotukset kuin tätä lakia kohtaan meillä kaikilla oli että jotta homma toimisi se olisi pitänyt hoitaa kunnolla kerralla

perheiden valinnanmahdollisuus on erittäin tärkeä perusarvo suomalaisessa yhteiskunnassa ja meidän lapsiystävällinen suomemme syntyy nimenomaan vastuullisesta vanhemmuudesta vastuullisista päätöksistä kunnanvaltuustoissa ja eduskunnassa ja vastuullisesta yhteistyöstä yli hallinnonrajojen ja yli muiden keinotekoisten aitojen

nyt ollaan säätämässä lakia joka jää puolitiehen ja se ei ole suomalaisia kohtaan oikein

tässä ajassa tarvitaan sellaista vankkaa yhteistyötä meidän kaikkien toimijoiden kesken että me pystymme löytämään uusia ratkaisuja pystymme tekemään sellaisia sosiaalisia innovaatioita joilla pystymme sitten myöskin lapsiperheitä siinä arjessa tukemaan

liittyen tähän kotihoidon tuen leikkauskeskusteluun voin tietysti toistaa sen saman minkä totesin tässä salissa jo viime torstaina kyselytunnilla ja minkä silloin myöskin pääministeri totesi ja sen saman minkä pääministeri on täällä tänään todennut mutta ehkä viittaus näihin puheenvuoroihin riittää

sen sijaan on syytä todeta että tämä meidän yhteiskuntamme on monimutkaistunut ja perheet ovat moninaistuneet

olen jo viitannut aiemmissa puheenvuoroissani nimenomaan siihen millä tavalla näitä lähdetään kehittämään muun muassa sosiaalihuoltolainsäädännön uudistuksella joka tämän hallituskauden aikana astuu voimaan

kun joku kyseli täällä rahojen perään niin kyllä se asia on siunaantunut sen verran hyvin että hallitusneuvotteluissa me todellakin tähän varasimme rahaa

tämä on ihan yk

lähtökohtana kaikessa täytyy tietysti olla se että lapsen vanhemmat ovat parhaita arvioimaan mikä hoitomuoto kullekin vastaa parhaiten lapsen etua ja tarpeita

sitten on myöskin tunnustettava että kaikilla vanhemmilla ei ole tällaista kykyä mutta lähtökohtana täytyy olla se että me tähän vanhempien omaan näkemykseen pystymme luottamaan

no tästä hyvänä esimerkkinä on tämä terveydenhuoltolain ja neuvola ja kouluterveydenhuoltoasetuksen toimeenpano kaikissa neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa

siinä on edelleen tekemisen paikka

kaikissa kunnissa ei ole lähdetty tätä toteuttamaan vielä täysimääräisenä joten sosiaali ja terveysministeriöstä uusi ohjeistus valmistuu tämän kevään aikana

siinä myöskin painotetaan terveysnäkökohtien huomioon ottamista eri politiikoissa ja terveyserojen kaventamista ennalta ehkäisevää näkökulmaa

siinäkin painopisteenä siis todellakin on neuvolatoiminta koulu ja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto josta on annettu sitten oma asetuksensa

tuo kaste ohjelma on todellakin kultakimpale siinä mielessä että kun kunnissa on nyt jo lähdetty kehittämään näitä palveluita niin on hyvin lyhyessä ajassa havaittu että juuri siinä ruohonjuuritasolta tapahtuvassa palveluiden kehittämisessä jossa työntekijät itse pääsevät vaikuttamaan siihen millä tavalla sitä työtään tekevät ja millä tavalla niitä resursseja painotetaan nimenomaan löytyy niitä innovaatioita miten me pystymme näitä palveluita ihan aidosti parantamaan ja tuomaan siihen sen ihmisnäkökulman ihmislähtökohdan koska keskushallinnon päätöksillä on hyvin vaikea parantaa ihmisten arkea